olennaista on ollut tajuta se että uusien olosuhteiden ja uhkien keskellä turvallisuuden hakeminen vain yhdestä lähteestä ei riitä

lähialueilla olemme luoneet vakautta rakentamalla hyviä kahdenvälisiä suhteita naapureihimme erityisesti venäjään mutta myös pohjoismaihin ja muihin itämeren alueen valtioihin

olemme myös pitäneet tärkeänä vaalia hyviä suhteita sotilaalliseen supervaltaan yhdysvaltoihin sekä kantaneet globaalia vastuuta aktiivisen yk vaikuttamisen ja oman kansallisen kehityspolitiikkamme kautta

arvoisa puhemies

toimivaa systeemiä ei pidä tahallaan rikkoa

varaa hienosäätöön on kuitenkin aina olemassa

näin puolestaan voisi kiteyttää selontekoon kirjatut ohjeet meille politiikoille

talousdiplomatiamme terävöittäminen venäjä suhteiden tiivistäminen sekä aktiivisempi osallistuminen eu ja nato yhteistyöhön hankkeissa jotka tukevat selkeimmin kansallisia intressejämme ovat omasta mielestäni parantamisen kohteita

puolustuspolitiikassa valitsemamme linja eroaa monista muista eu maista

sotilaallinen liittoutuminen tai ammattiarmeijaan siirtyminen eivät ole olleet eivätkä tule lähitulevaisuudessakaan olemaan meidän tiemme

arvoisa rouva puhemies

puolustuksen asiantuntijat puolustusvoimien komentajan johdolla ovat kuitenkin todenneet että kovin pitkään tällä tiellä emme voi jatkaa

myytävää meillä kyllä riittää ja nopea talouskasvu erityisesti aasiassa pitää huolen siitä että ostajakin löytyy kunhan hinta ja laatu ovat tasapainossa

arvoisa puhemies

aivan lopuksi nostan esille kaksi keskisuomalaisia askarruttavaa asiaa

sen sijaan täysin vailla pohjaa tähän esitykseen liittyen ovat monien kriitikkojen esittämät porttiteoriat nyt tehtävän muutoksen vaikutuksista suomalaisten ja eu ja eta maalaisten opiskelijoiden opetuksen maksuttomuuden tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

se on jo nyt satojen miljoonien bisnes mutta muun muassa nyt muutettavana olevan säädöksen takia suomi on ollut jo pidemmän aikaa paitsiossa näiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä

sen sijaan me olemme kouluttaneet omalla kustannuksellamme tiedon ja osaamisennälkäisiä nuoria aasiasta ja entisen neuvostoliiton alueelta pääosin anglosaksisia maita rakentamaan

päätöksentekoa ei ole auttanut edes se että pöytään on lyöty poliittiset ja taloudelliset loppusummat ruutituotannon lopettamisesta

tähän on nyt vihdoin tulossa muutos ja suomalaiset yliopistot korkeakoulut ja ammattikorkeakoulut ovat jatkossa samalla viivalla muiden vertailumaiden korkeakoulutoimijoiden kanssa

toisin siis kuin kriitikot väittävät yliopistojen ja korkeakoulujen taloudellinen riippumattomuus lisääntyy hyvin hoidetun ja oikein hinnoitellun koulutusviennin seurauksena

siksi olisi hyvä saada nopealla tahdilla varmuus siitä miten hallitus aikoo selonteossa mainitun kirjauksensa lunastaa

on myös tärkeää kuten hallitus itsekin on päättänyt että vastapainona lukukausimaksujen käyttöönotolle kaikkein köyhimmistä maista tuleville lahjakkaille opiskelijoille räätälöidään stipendijärjestelmiä

yhtä lailla tärkeää on jatkaa keskustelua ja keinojen hakemista siihen miten yhä useampi täällä koulutuksensa saanut korkeakoulutettu saataisiin jäämään suomeen opintojen päätteeksi

tätä tai tämän mallista järjestelmää olisi mielestäni syytä vakaasti harkita myös jatkossa

arvoisa rouva puhemies

ehkä ensin se realistinen osuus

se olkoon signaali myös muulle maailmalle

fakta on että nykyisellä työllisyysasteella ei ole mahdollista rahoittaa nykyisen kokoista hyvinvointiyhteiskuntaamme

se että paikallinen sopiminen nyt valitettavasti vesittyi kilpailukykysopimuksen neuvotteluvaiheessa oli tietenkin pettymys koska samalla se vesitti järjestäytymättömien yritysten joustavamman mallin kohdata erilaisia suhdannekarikkoja

toki hallituksen keväällä eduskuntaan tuoma työllisyys ja yrittäjyyspaketti sisältää myös hyviä keinoja työllisyyden vahvistamiseksi

lisäksi hallitusohjelman mukainen esitys koeaikojen pidentämisestä määräaikaisuuksien helpottamisesta ja takaisinottovelvoitteen keventämisestä tulee varmasti myös lisäämään työtilaisuuksia

tarvitsemme uusia toimenpiteitä ehdottomasti jo syksyn budjettiriihessä ja tähän valtiovarainvaliokuntakin hallitusta kannustaa

tulemme julkaisemaan vielä tulevan heinäkuun aikana ehdotuksia tälle vaalikaudelle asetetun kunnianhimoisen työllisyystavoitteen saavuttamiseksi

samalla rohkaisen myös muita puolueita samoihin talkoisiin

yrittäjyyden puolella positiivinen uutinen on se että hallitus on vihdoin syksyn budjettiriiheen tuomassa heille kohdennetun veropaketin

muun muassa kokoomuksen kauan ajamat maksuperusteinen arvonlisävero sukupolvenvaihdostilanteiden helpottaminen kotitalousvähennysten korotus ja yrittäjävähennys parantavat yritysten kykyä kasvaa ja työllistää

arvoisa puhemies

siinä ollaan nyt onnistumassa ja suomi kulkee nyt oikeaan suuntaan

uskon että tämän hallituksen kanssa niin ei käy

vielä edessä olevat vaikeudet ovat voitettavissa koska hallituksella ja sen päättäjillä on tahtoa tavoitteita rohkeutta ja ratkaisukykyä

täytyy kehua edustaja hakkaraisen puhetta siinä mielessä että hän arvosti hallituksen talousarvioesityksen noinkin korkealle ja taisi siinä hieman kehaista myös meikäläisen maakuntatietämystä

kasvutalouksissakin on havaittavissa hidastumisen merkkejä

kaikkia ongelmia budjetti ei todellakaan ratkaise mutta siihen sisältyvät satsaukset kasvuun ja työllisyyteen vahvistavat niin kansalaisten kuin ulkomaalaisten sijoittajienkin luottamusta suomen talouteen